nyt kysymys kuuluu

arvoisa puhemies

siis eri kansainvälisissä yhteisöissä on kiinnitettävä huomiota niin kuin edustaja zyskowicz täällä myöskin toi esille tähän maahan sen toimintaan osana tätä euroopan unionia

laki lähtee siitä että silloin pitää aina saada tämä puisto siisteys ja ostohanke tämän ostohankkeen saada tältä valvontaviranomaiselta lupa kun on puolustustoimialasta kysymys

miksi esimerkiksi valtio aikoo todella ajaa kemijoen jonka hallussa on vesiosaaminen suomessa alas tähän tapaan kuin nyt

arvoisa puhemies

mutta jos ruotsi ja englanti jäävät ulkopuolelle niin kuin näyttää nyt käyvän se käytännössä tarkoittaa silloin sitä että kyllä silloin me vaarannamme paljon

arvoisa pääministeri luotatteko että uusi omistaja toimii niin kuin edellisetkin vai käykö niin että hinta kyllä tulee nousemaan siirtohinnoittelussa

yksi esimerkki

yritysten rahoituksen pullonkaulat estävät järjellistenkin hankkeitten liikkeelle saamisen ja työllistymismahdollisuudet

keskustan mielestä valtion tulee edistää kaikessa omistajaohjauksessaan ja omistajuudessaan eettistä ja yhteiskuntavastuullista johtajuutta

mutta kolmatta vuotta peräkkäin suomen teollisuus on miinusmerkkisellä uralla

kestävän hakkuun mahdollisuudet ovat todella paljon suuremmat kuin mitä on se kulutus tai kysyntä niidenkin suurinvestointien jälkeen jotka nyt on suunniteltu

nyt käsitellään muutosehdotukset

jari myllykoski on harry wallinin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena

aika paljon on toiveita ollut nyt sen suhteen että kaikki vähittäis tai päivittäistavarakaupassa olevat haasteet ratkeavat tällä lakiesityksellä

ensimmäinen lakiehdotus yhden tekemään ehdotuksee

arvoisa puhemies

onko se tulkintani oikein että jos näissä oloissa ruotsi ja englanti ulkopuolella mentäisiin mukaan niin siitä kärsisivät ensinnäkin pankkien kautta sijoitustoimintaa harjoittavat biosijoittajat mutta eivät pankkien omat suuret sijoitukset sattuneesta syystä edelleenkin työeläkerahastojen sekä työnantajat että niihin maksuja maksavat työntekijät

kun ministereitä ei ole paikalla mutta kun edustaja sasi on paikalla kiitos hänelle siitä koska hän on keskeisesti tämän asian valmisteluvastuussa olisi hyvä kuitenkin kuulla kun nyt se tulee enintään ja kun muutostarpeita on mitenpäin ne muutostarpeet ovat jos muutostarpeita on niin kuin olen edustaja sasin lehtilausunnosta havainnut

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että turpeen ja puun yhdistelmä polttolaitoksissa sen kilpailukyky heikkenee merkittävästi kivihiileen verrattuna

mutta silloin kun on jostakin muusta toimialasta kyse ja se ostaja joka tähtää ostamaan suomesta haluaa etukäteen varmistaa miten tässä käy aikooko valtio tähän puuttua niin silloin se ostaja voi saada suomen viranomaiselta ennakkotiedon

ekpn näin kuvioihin mukaan tuleminen merkitsi käytännössä sitä että saatiin aikaikkunaa venytettyä huomattavasti pitemmälle ja nyt me olemme tällä hetkelläkin tuon aikaikkunan alkupäässä ja sen kuluessa nyt tämä esitys arvoisa puhemies liittyy tähän uuteen aikaikkunaan omalta osaltaan

hallituksen jäsenten rekrytoinneissa on katkaistava hallituseliitin sisäsiittoiset ristiin istumiset ja huolehdittava tasapuolisesti eri sukupuolten hallintoedustuksesta

anteeksi ystäväksi

tästä syystä siitä lopusta pitää liietä puuta myöskin energiatarpeisiin

niin ei kaiken kaikkinensa käy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meidän pitää katsoa millä tavalla eri ministeriöt myöskin meidän ministeriömme näistä ministeriökohtaisista velvoitteista selviytyvät

emu kriteereitä ei noudattanut mikään muu maa kuin vain suomi ja luxemburg

yritysjohdon kohtuuttomista palkka palkkio ja eläke eduista vieläkin jäljellä olevista on luovuttava ja tuloksellisuudesta on palkittava yrityksen koko henkilöstöä

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lopuksi totean että valiokunta tämän asian käsittelyn finalisoi siihen että se lausuu tässä mietinnössään kolme pontta

arvoisa puhemies

tämä ei johda suinkaan välttämättä hintojen nousuun niin kuin on väitetty ei välttämättä myöskään päivittäistavaratuotteitten hintojen laskuun ja tämä ei poista kaikkia kilpailun toimivan markkinan puutteita tai ongelmia mitä meillä tällä hetkellä on

keskellä sisämaatakin suomessa aletaan käyttämään uudelleen kivihiiltä

ja vastaavasti toisinpäin jos sitten tätä ennakkotietoa ei ole haettu ja sitten työ ja elinkeinoministeriö toteaa että tähän saattaa liittyä jotain sellaista minkä takia tämä pitää uudelleen arvioida niin työ ja elinkeinoministeriö voi jälkikäteen sitten puuttua siihen hankkeeseen

onko niin että joku suuri nimeltä mainitsematon vaalipiiri jaettaisiin mikä johtaisi sitten siihen että joku muu pienempi vaalipiiri pitäisi yhdistää johonkin toiseen

jos se tuleekin hyvin tiukaksi sinänsä että sitä pitää noudattaa mutta itse se kriteeri mitä se pitää sisällään on erittäin epäselvä ja epämääräinen se antaa kyllä brysselille valtuuden todellakin johonkin sellaiseen toimintaan mitä me emme oikein tiedä

tässä teillä on selvästikin hätävarjelun liioittelua

tässä ei ole mitään järkeä

ja pitääkö paikkaansa vielä se kolmaskin väite että käytännössä nämä rahat sitten kaiken lisäksi käytettäisiin ei kansallisiin tarpeisiin vaan erilaisiin euroopan unionin yhteisiin erinäköisiin kulunkeihin noin kuvakielellä sanottuna

yhtäältä toimia joilla tätä kriisiä joka koskee muutamia kriisimaita siirretään pala palalta kaikkien euromaiden yhteisvastuulle

aiotteko arvoisat ministerit muuttaa jo kertaalleen omaksumaanne linjaa niin että puuta ja hallitusti luonnontaloudellisesti kestävällä tavalla otettua turvetta käytetään sen sijaan että tänne lisääntyvässä määrässä aletaankin yhtäkkiä tuoda kivihiiltä

anneli kiljunen on kristiina salosen kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

asia

emme me niille luonnonvoimille mitä viime kesänä nähtiin ja mitä nyt on taas nähty voi oikeastaan mitään

viime päivien keskustelu solidiumin roolista talvivaara asiassa osoittaa ettei hallitus oikein tiedä miten sen osakkuusyhtiöitä hoidetaan

ymmärrän edelleen kaikkia niitä joilleka ydinvoimakysymys on vaikea ja jotka tulevat äänestämään myöhemmin käytävässä äänestyksessä tätä hanketta vastaan

silloin se lehman brothersista lähtenyt aalto iski nopeasti ja rajusti eurooppaan

nyt käsitellään muutosehdotukset

eli käytännössä voidaan sanoa että esimerkiksi vaikkapa kaavoituskysymyksillä tai niillä markkinapaikkaratkaisuilla mitä kunnissa tehdään eri kaupan ryhmittymien tai kaupan toimijoiden kesken voi monta kertaa olla jopa suurempi merkitys kaupan kilpailutilanteeseen joillakin paikkakunnilla kuin konsanaan tällä esityksellä nyt sitten voi olla

arvoisa puhemies

kyllä tavallisen kansanedustajan niin kuin pekkarisen pitää ymmärtää mitä se kriteeri pitää sisällään ja minä uskon että nyt tällä hetkellä me emme ainakaan sitä oikein ymmärrä

sanoin äsken väärin ministeri väyrynen halusi korjata

ja jos työ ja elinkeinoministeriö katsoo seurantaviranomaisena että tämä nyt kuitenkin on tärkeä hanke kansallisen turvallisuuden ja järjestyksen kannalta niin siinä tilanteessa työ ja elinkeinoministeriö vie tämän asian valtioneuvoston päätettäväksi ja valtioneuvosto sanoo ei tai jaa kyllä tai ei sille yritysostolle

toiseksi kategoriatoimia joita tämän aikaikkunan puitteissa ollaan tekemässä ovat ne toimet jotka syventävät eurooppalaista integraatiota pala palalta monella eri osa alueella

siinä tilanteessa kun ratkaisut piti pikaisesti tehdä me sitouduimme silloisessa hallituksessa siihen että ensiapu ja vain ensiapu tarjotaan niille jotka sitä välttämättömimmin silloin tarvitsevat ja niillä ehdoilla tiukoilla ohjelmaehdoilla mitä aina tämmöiselle kriisimaalle ohjelmaksi laadittiin

arvoisa puhemies

vielä toistan

hallitus hankkii tutkimustietoa aukioloaikojen vaikutuksista kauppojen henkilöstön turvallisuuteen

selonteko hyväksyttiin

aika pieni mutta tässä tullaan vastaan niitä taantuvia paikkakuntia joissa nämä asunnot ovat jo erittäin huonokuntoisia monta kertaa ja ne ovat taakaksi jääneet niille yhteisöille jotka niitä pitävät yllä

arvoisa puhemies

kun kuitenkin tällä hetkellä oikeastaan kaikki kriisimaat syövät edelleenkin enemmän kuin tienaavat kuinka kauan meidän pitää ensiksi maksaa niitten ylensyöntiä ennen kuin sitten vasta sen jälkeen tätä teidän rakenteellisen alijäämän menettelyänne voidaan ottaa käyttöön

ottamatta kantaa moitteen aiheellisuuteen on mielestäni päivänselvää että halutessaan solidiumin sataprosenttisesti omistama valtio olisi voinut ja voi tehdä selväksi tahtonsa mitä se solidiumilta talvivaaran tai muissakin vastaavissa tapauksissa odottaa

käymättä läpi nyt sen yhteisvastuullisen taakan laajentamista koska se ei ole ihan välittömästi tätä osaa keskityn nyt nimenomaan niihin toimiin jotka merkitsevät integraation syventämistä ja tavallaan siinä kontekstissa arvioin tätä hallituksen nyt tässä käsittelyssä olevaa esitystä

olen otettu

arvoisa puhemies

mutta arvoisa ministeri te olette kohta kolmen vuoden ajan laulanut samaa laulua nyt on mennyt vähän huonosti kun katsotte taaksepäin ja sitten aina lupaatte että nyt tilanne muuttuu

suomi on luonnonvaroiltaan suhteellisen rikas maa

ministerin puheenvuoro antanee aihetta pieneen debattiin

asukasta kohti maamme biokapasiteetti on kansainvälisesti katsoen erittäin suuri

mutta arvoisa puhemies samaan aikaan minä joudun muistuttamaan ministeriä että sitten kuitenkin tuolla maakunnissa on esimerkiksi seutukunnissa monesti sellainen tilanne että siellä tarvitaan uusia monta kertaa esimerkiksi asumisoikeustyyppisiä asuntoja joiden rakennuttajia ja hoitajia ovat julkis ja yleishyödylliset yhteisöt

monella tavalla kulttuurisesti taloudellisesti tuotantorakenteensa osalta tuottavuuden osalta kaikilla näillä mittareilla mitaten se alue alun perin oli erittäin heterogeeninen alue

mutta se hyvä mitä tämä käytännössä tuottaa nyt varmasti löytyy siitä että nämä yritykset jo itse lähtökohtaisesti kun tällainen laki on voimassa kun nämä ovat määräävässä markkina asemassa ja kun nämä ovat tämmöisen tarkan silmälläpidon alaisia varmastikin omassa käyttäytymisessään ottavat huomioon sen että kilpailu ja kuluttajaviranomainen voi puuttua kaikkiin niihin eri kategorioiden toimintoihin joissa kategorioissa tällaisia kyseenalaisia menettelytapoja kenties on historiallisesti katsottuna menneinä aikoina löytynyt

arvoisa puhemies

vastaavaa kielteistä kantaa maailmanyhteisöllä ei ole ydinvoiman käytön suhteen

kai

silloin kun metsäteollisuus romahti perustettiin metsäsektorin strateginen ohjelma käynnistettiin alan huippukeskittymät osaamiskeskittymät elikkä shokit

hyödynnettävissä olevat metsävaramme kuuluvat koko maailman runsaimpiin

ei solidium ole mitenkään rakennettu umpioksi johon omistajan ääni ei kuulu eikä sitä saa sellaiseksi muuttaa sikäli kun se enää pystyy lunastamaan itselleen uskottavan aseman

asia

tänä aamuna viimeksi on tuolla brysselissä löydetty yhteisymmärrys pankkiunionista rompuyn neljän puheenjohtajan ja sitten niin sanotun blueprint paperin kaikissa näissä papereissa hahmotellaan nyt näitä lyhyen ajan toimia keskipitkän ajan toimia ja sitten pitkän aikatähtäyksen toimia

se tapahtui jo kataisen hallituksen aikana

mutta liian vähän on toimijoita yhteisellä markkinapaikalla

kalmar

halusimme että suomi valitsee tien jonka valitsivat tanska ruotsi jotka ovat meidän kannaltamme samanlaisia maita taloutensa rakenteelta ja jonka myöskin englanti kaikkien tuntemalla tavalla valitsi

maailmantalouden kasvu sekä malmien ja mineraalien etsintä ja hyödyntämisteknologian kehitys ovat puolestaan mahdollistaneet suomen tunnetusti mittavien malmi ja mineraalivarantojen radikaalisti lisääntyvän hyödyntämisen